täällä valiokunnan minusta hyvässä mietinnössä todetaan että asetuksessa mahdollistetaan poikkeaminen kun palvelun saatavuus tai potilasturvallisuus sitä edellyttää

mutta on aivan totta että kaavoitusvaltaa on saatava mahdollisimman lähelle kenttää eli sinne missä alueen tuntemus on paras mahdollinen

kun tätä lakitekstiä tässä paikallani luin en pysty varmasti sanomaan onko tämä sisältö täsmälleen nyt sitten oikein

on hyvä että ministeri rinnekin täällä totesi sen että keinoja nyt haetaan siihen millä muun muassa kasvua saataisiin aikaiseksi

valiokunnan puheenjohtajalta kysyisin että kun valiokunta varmaankin pohti tätä palvelun saavutettavuutta ja siinä ilmeisesti myös etäisyys on oleellinen tekijä niin miten te arvotitte tätä etäisyyttä kun pohditte tämän poikkeusmahdollisuuden antamista

hallituksen esitys on tai ainakin sitä voi luonnehtia niin pitkälti tekninen ja tulee hyvinkin pitkälti eu lainsäädännöstä ja siitä kuinka aluekehitysrahastosta säädettiin edellisen euroopan parlamentin kaudella

keskusta järjesti eilen erittäin mittavan työpäivän jossa löytyi epäilemättä useita kymmeniä jopa toistasataa erilaista varsin kannatettavaa pitemmälle jalostettavaa keinoa joilla työttömyyteen varmasti pystytään puuttumaan

tämän esityksen kautta tähän kaavoitukseen saadaan joustavuutta nopeutta ja tämä tuo myös omalta osaltaan kunnille elinkeinojen kehittämisvaltaa aivan oikealla tavalla

en pysty tarkkaan arvioimaan antaako tämä esitys tämän muotoisena muun muassa opettajille riittävät valtuudet nyt sitten puuttua kiusaamiseen

kommenttiin siitä että jossakin kyselyssä neljäsosa hyväksyy nykyisen kaltaisen turkistarhauksen pitää toki todeta se että saman kyselyn osalta kaksi kolmasosaa suomalaisista hyväksyy tarhauksen jatkamisen jos ehtoja hiukan tiukennetaan

muutama sana nyt kuitenkin siitä kuinka nimenomaan nyt käsiteltävänä oleva alueellisen yhteistyön tavoite kasvattaa jatkuvasti merkitystään suomelle eun aluekehityspolitiikassa

tätä samaa ajatusta voisi laajentaa muutoinkin kaavoitukseen eli samaa periaatetta tulisi toteuttaa myös muun muassa maakuntakaavoituksen kehittämisessä

olen ymmärtänyt sillä tavalla että kouluilla on jo lain mukaan velvollisuus nykyisinkin tehdä suunnitelma koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi

tällä hetkellähän maakuntakaavoituksen ympäristöministeriön vahvistusmenettely on erittäin hidas ja byrokraattinen ja siksi entistä enemmän tämän maakuntakaavoituksen vahvistusvaltaa pitäisi saada sinne maakuntatasolle eli sinne missä todella tiedetään mitä maakunnan alueella halutaan ja tarvitaan

en tiedä olenko ymmärtänyt oikein mutta näin olen käsittänyt

niistä hyvinvointialan tuntijoista ja tutkijoista joita tässä on kuultu kukaan ei kyllä tunnista tällaista kiduttamisajatusta tämänkään turkistarhauksen osalta

siksikin suomen pitää toimia tiiviisti tämän lainsäädännön alla pyöritettävissä ohjelmissa ja saada sitä kautta rahaa omaan aluekehitykseensä

joka tapauksessa koulukiusaamisen ehkäiseminen vaatii hyvin pitkäjänteistä työtä ja se vaatii hyvin tiivistä yhteistyötä niin koulun kouluterveydenhuollon kuin kotienkin kesken ja myös monien muitten instanssien ja viranomaistahojen kesken

tämän lisätalousarvion yksi onneton yksityiskohta tai piirre on se että täällä lisätalousarviossa tehdään tai siis joudutaan tekemään vähennyksiä vähennyksiä muun muassa siksi että eun uuden ohjelmakauden toimia ei saada käynnistymään

me olemme tottuneet saamaan suomeen eun aluekehitysrahoitusta ennen muuta euroopan aluekehitysrahaston ja euroopan sosiaalirahaston kautta

mutta kaiken kaikkiaan on erittäin hyvä asia että tämä on nyt näin esille noussut täälläkin

nyt aluekehitysrahaston perusrahoituksen kriteerineuvotteluissa suomen hallitus ei kuitenkaan onnistunut ja harvan asutuksen rahoitus tippui suhteellisesti todella paljon

arvoisa puhemies

ympäristö ja energiapolitiikka on myös mitä suurimmassa määrin talouspolitiikkaa ja tätä taustaa vasten on tietysti erittäin ongelmallista jos meidän käyttämästämme energiasta peräti kaksi kolmasosaa tuodaan

kumpaakin päärahastoa koskettaa niin sanottu temaattinen keskittäminen eli eu rahaa voi saada suomessakin aiempaa harvempien tavoitteitten toteutumiseen

näiden seikkojen vuoksi muiden rahoituskanavien kuten juuri tämän alueellisen yhteistyön kautta saatavat varat ja niiden merkitys kaiken kaikkiaan korostuvat

syy on totta kai kansallisissa toimijoissa ministeriön päässä mutta toki myös tuolla eun puolella

meille tuodaan ennen kaikkea kivihiiltä mihin ministerikin omissa puheenvuoroissaan viittasi ja ymmärsin näin että hän oli hyvin harmistunut siitä että muun muassa tämä turpeen luvitus on nyt se yksi iso ongelma joka tätä kivihiilen tuontia edesauttaa

kaiken kaikkiaan näissä eun aluekehitysohjelmien toteutuksissa pitäisi pystyä vahvistamaan sitä eun perusperiaatetta jonka mukaan alueiden ja maakuntien rooli olisi mahdollisimman vahva ja paikalliset ja alueelliset toimijat olisivat mukana ohjelmien suunnittelussa ja toimeenpanoissa

myönteistä on toki se että petovahinkovaroja lisätään sillä ajatuksella että petovahingoista voidaan maksaa täysimääräinen korvaus

jos nyt on näin kuten edustaja rantakangaskin tuossa esille otti että uuden ympäristönsuojelulain yhteydessä tätä turpeen luvitusta ollaan edelleen vaikeuttamassa niin onhan se aika uskomaton asia ja olisin kyllä todella ministeriltä kysynyt voiko hän olla hallituksen ministerinä tällaisen esityksen takana

jos tämä yhteiskunta haluaa suojella petoja niin yhteiskunnan pitää olla myös valmis maksamaan täysimääräiset korvaukset vahingoista

tämän hallituskauden aikana on aluepolitiikkaa ja sen toteutusta viety keskusjohtoisemmaksi mutta todellinen aluekehityspolitiikkahan toimii aivan päinvastoin eli alhaalta ylöspäin

mutta tietysti olisi parempi että löydettäisiin ratkaisuja joilla pystyttäisiin näitä vahinkoja ennalta ehkäisemään

tämä todellisen aluekehityspolitiikan ajattelutapa olisi erityisen tärkeä nimenomaan tässä alueellisen yhteistyön tavoitteessa jonka ohjelmiin osallistuu useampia maita ja alueita

kolmas hajahuomio liittyy metsähallitukseen

jos eun yhteisenä ja yhtenä perimmäisenä tarkoituksena on yhdistää maita ja niiden sisäistä kanssakäymistä niin tämä alueellisen yhteistyön rahoitus on siihen ymmärtääkseni todella hyvä käytännön väline

alueellisen yhteistyön ohjelmissa rajat ylittävä yhteistyö on merkittävässä roolissa ja tavoitteena on poistaa hallinnollisia juridisia ja fyysisiä rajaesteitä euroopan unionissa

ymmärtääkseni alati nostettujen tuloutustavoitteitten vuoksi metsähallituksen taseessa ei enää tällä hetkellä riitä voitonjakokelpoisia varoja joten sitä taustaa vasten on kyllä äärettömän kova tämä lisätalousarvion linjaus eli se että esityksellä ei ole vaikutusta metsähallituksen suunniteltuun tuloutukseen

siksikin olisi suonut että suomen hallitus olisi onnistunut neuvottelemaan tähän pottiin merkittävästi enemmän rahaa pari vuotta sitten

ehkä näiden rahojen merkitys itä suomelle ei ollut meidän neuvottelevalle hallitukselle kovinkaan selvä tai ei ehkä kovinkaan tärkeä asia

siksi epäilemättä onkin tarve mennä nopeasti siihen että myyntivoiton tuloutuksen sijaan hyödynnettäisiin metsähallitukselle kertyvät myyntitulot pääoman palautuksen kautta

alue ja maatalouspolitiikka ovat absoluuttisesti mitattuna kaikista suurimmat rahavirrat eusta suomeen eli käytännössä omien jäsenmaksujemme palauttamiseen suomen ja suomalaisten hyväksi

sitä kautta yksittäisten kiinteistöjen myynnistä saatava hinta voitaisiin tulouttaa kokonaisuudessaan ja tätä kautta varmasti tätä metsähallituksen tilannetta pystyttäisiin jatkossa tuon tuloutuksen osalta parantamaan arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun suomen hallitus epäonnistui eun rahoituskehysneuvotteluissa aluepolitiikan ja aluekehityspolitiikan osalta perinteisten alueellisiin ominaisuuksiin perustuvien kriteereitten kautta saatavat rahat vähenivät

mutta kun ministeri on paikan päällä niin tähän lakiin yksityisestä terveydenhuollosta kaksi kysymyksenomaista kommenttia

myös omalta osaltani haluan kiittää ministeriä hänen hyvin määrätietoisesta toiminnastaan liikennesektorin kehittämisessä

näillä muilla keinoilla rahavirtaa pitää nyt pystyä vankistamaan ja hyötymään tällaisten rajat ylittävien eu ohjelmien kuten nämä alueelliset yhteistyöohjelmat ovat toiminnasta

luen täältä tekstiä

nyt muun muassa ihan selvästi pyritään panostamaan tähän alueitten saavutettavuuteen johon liittyen heittäisin kollega kaima m

sairaankuljetuspalvelujen tuottajalla tulee jatkossa olla lupaviranomaisen hyväksymä vastaava johtaja jonka kelpoisuusedellytykset todetaan suurin piirtein niin että kelpoisuusehtojen pitää olla riittävät

meillähän on kaiken kaikkiaan näissä paljon yhteisiä ohjelmia esimerkiksi ruotsin kanssa joka onnistui säilyttämään käytännössä entisen rahoitustasonsa toisin siis kuin suomi ja suomen silloinen hallitus

olisiko kuitenkin paikallaan määritellä näitä tämän erittäin tärkeän henkilön kelpoisuusehtoja hiukan tarkemmin

maakuntiemme mahdollisuudet kehittää työllisyyttä ja yrittäjyyttä ovat osin pitkälti erilaisten eu aluekehitystukien varassa nyt kun kansalliset varat on tämän hallituksen aikana käytännössä leikattu olemattomiksi

eli nykyisin tilanne on ollut läänien kesken sairaankuljetuksen lupakriteerien osalta aika kirjavakin

siksi tässäkin toivon että istuva hallitus tekee kaikkensa että maakunnilla on täydet mahdollisuudet hyödyntää nämä erilaiset eun rahoitusmuodot

varmistetaanko tällä lakiesityksellä nyt se että sairaankuljetuksen lupakriteerit ovat samanlaiset läpi koko maan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin hallitusta ja ministeriä on syytä kiittää siitä kuinka nopeasti ja ajassa tämän syksyn aikana on tähän maahanmuuttokokonaisuuteen reagoitu erilaisin toimenpitein

tätä esitystä on syytä kyllä kannattaa vaikka täytyy kyllä olla vähän samaa mieltä mitä edustaja suutari totesi että on erilaisia perusteluja joilla näitä lakialoitteita kannattaa järkevästi perustella

arvoisa puhemies

tähän sinällään erinomaiseen myönteiseen lakiesitykseen tuli yksi vastalause koskien lähinnä näitten sivutoimisten yrittäjien tukemista

on myönteistä että sisäisen turvallisuuden määrärahaa nytten lisättiin

arvoisa puhemies

tämä osoittaa myös sen että tässä ymmärretään talvivaaran merkitys kaiken kaikkiaan kainuun maakunnalle

tämä vuosi kuten ministeri jo totesikin mennään kohtuudella mutta erityisen suuret haasteet kyllä sitten ovat tietysti tulevina vuosina ja kehyskauden loppupuolella

kivirannalle

hän on käyttänyt nyt tämän istunnon aikana kolme aivan erinomaista puheenvuoroa ja joutuu toteamaan että niitten puheenvuorojen sisältöön voi vain täysin yhtyä tai lähes täysin

vaikka tässä esityksessä nyt mahdollistetaan myös se vaihtoehto että tämä kaivos joudutaan kenties jossakin vaihtoehdossa tai tilanteessa sulkemaan niin totta kai on järkevämpää että tässä nyt hallitus lisätalousarvioesityksellään pyrkii löytämään kaikki mahdolliset ratkaisut sille että kaivosta pystytään jatkamaan

mutta näitten panttimaksujen osalta on varmasti niin että voimassa oleva laki on aika hyvä esimerkki siitä että verovelvolliset eivät ole yksinkertaisesti tienneet että he rikkovat voimassa olevaa verolakia ja siitäkin syystä on järkevää plus niillä muilla perusteluilla mitä täällä edustaja tuppurainen on esittänyt tätä lakia kyllä viedä eteenpäin

sen sijaan yrityksiä jotka harjoittavat maataloustuotteitten jalostusta ja kaupan pitämistä voitaisiin joissain tilanteissa tukea silloinkin kun ne ovat suurempia kuin pienet yritykset mutta kuitenkin enintään keskisuuria noudattaen yrityskoon arvioinnissa komission suositusta

ministeri sanoi että tässä voidaan rauhassa katsoa tätä tilannetta mutta täytyy muistaa todella se että poliisien koulutus vie oman aikansa ja sen takia meidän tähän poliisien määrän kehitykseen pitää pystyä reagoimaan kohtuullisen nopeasti rohkenen arvioida että ensi vuoden aikana ja toivon että ministeri tämän huomioi

toivottavasti tämä lisärahoitus nyt johtaa todella sitten sellaisiin ratkaisuihin jotka ovat kestäviä niin aluetalouden työllisyyden kuin ympäristön kannalta

metsätalouden kannalta verohuojennus omalta osaltaan on lisäämässä metsäteollisuudelle äärettömän tärkeää puukauppaa

ongelmallista tietysti on se että kaikki tämä keskustelu mikä nyt koko alkuvuoden on vellonut on saanut aikaan sen että puukauppa on tällä hetkellä aika vähäistä mutta toivon mukaan kun nämä ratkaisut tästä selviävät myös puukauppa lähtee liikkeelle

tietyllä tavalla tämän kaivoksen kohtalonkysymyksiä on ainakin kaksi tai ensinnäkin voiko tämä koko prosessi toimia kannattavasti

ei meillä todellakaan ole mitään syytä lähteä luomaan tai tekemään minkäänlaista vastakkainasettelua kaupunkien tai maaseudun välillä juuri näin enkä ainakaan omaa puheenvuoroani aiemmin edes ymmärtänyt sillä tavalla että siinä olisi pienimmässäkään määrin mitään vastakkainasettelua koska peräsin juuri sitä että meidän pitää hyödyntää koko tämän laajan maan kaikkia resursseja maan kaikkien alueitten resursseja

pääasiallinen toimeentulo voi muodostua myös hakijan harjoittamasta alkutuotannosta tai sen yhteydessä harjoittamasta yhden tai useamman muun tuotannonalan yritystoiminnasta

yksi suomalaisen metsätalouden suuria ongelmia tulevaisuudessa on se että metsätilat pirstoutuvat ja siinä mielessä on aivan oikea suuntaus että myös tätä metsävähennystä nyt korjataan eteenpäin

on tietysti hyvä kuulla ja ymmärtää se että monet asiantuntijat todella näkevät näin että tämä prosessi on mahdollista saada toimimaan kannattavasti mutta se edellyttää tietysti ainakin kahta asiaa ensinnäkin sitä että talvivaarassa tehdyistä virheistä otetaan nyt opiksi ja etenkin sitä että tämä tuotannon liuotusongelma eli tämä metallien erottamisprosessi saadaan kaiken kaikkiaan merkittävästi nykyistä tehokkaammaksi ja paremmaksi

eli tällä siis kiristetään nykyisin voimassa olevaa sivutoimisten yrittäjien tukemista ja kun kuitenkin lähtökohtana on se että maaseudulle elävälle maaseudulle jokainen yritys jokainen maaseudulla asuva ihminen on äärettömän tärkeä niin totta kai meidän pitää pyrkiä mahdollistamaan myös monipuolinen yritystoiminta

ja edustaja uotila tässä on kysymys myös siitä että kun pyritään hyödyntämään maan kaikkia resursseja pyritään löytämään niitä työmahdollisuuksia työpaikkoja ympäri koko maata sitä kautta myös se liikkumisen tarve vaikkapa kasvukeskuksiin vähenee

tätä pirstoutumisproblematiikkaa pitäisi ehdottomasti pystyä hoitamaan ja totta kai metsäveroratkaisut ovat siinä parhaita keinoja

arvoisa puhemies

pääministeri tuossa avauspuheenvuorossaan sanoi erittäin hyvin jotenkin niin että on olennaista että suomen arktinen politiikka ymmärretään koko suomen asiaksi

yksi ohjauskeino voisi olla jatkossa luovutusvoittoverovapaus metsätilan myyjälle jolloin kaiken kaikkiaan metsätilan myynti tulisi nykyistä merkittävästi houkuttelevammaksi ja toivoisi että vaikka sitä nyt ei hallitusohjelmassa tällä sanalla ole tehty niin sitä kuitenkin lähdettäisiin jollakin aikataululla valmistelemaan

tietysti kaikissa vaihtoehdoissa ja tilanteissa nyt on lähdettävä liikkeelle siitä että nämä vakavat ympäristöongelmat otetaan huomioon ja pyritään toimimaan niin että nämä ongelmat pystytään korjaamaan

arvoisa puhemies

erittäin hyvin sanottu juuri näin ja tämä hallituksen olisi syytä hahmottaa laajemminkin eli siis se että suomi kehittyy vain koko voimallaan ei vain kehittämällä muutamaa neljää viittä kuutta kaupunkikasvukeskusta vaan koko suomea

pitää ymmärtää se että tämä maa kehittyy myös muuta kautta kuin pelkästään kasvukeskusten kautta

sen takia tästä on tehty vastalause ja kun olemme nyt ensimmäisessä käsittelyssä ja täällä on esitetty muutosta kahteen pykälään niin esitänkin että tähän mietintöön kirjatun vastalauseen mukaiset lakiehdotukset otetaan käsittelyn pohjaksi

itse uskon että pohjoisesta suomesta joka on siis muutakin kuin lappi tulee monella tavalla tietynlainen talouden vahva veturi koko suomelle tulevina vuosikymmeninä johtuen siitä että siellä ovat nämä tässäkin strategiassa paljon puhutut monenlaiset resurssit luonnonvarat ja tätä kaikkea vahvistaa totta kai myös barentsin läheisyys

ensinnäkin laajaa panostusta laajasti ymmärtäen infraan ja sitten erittäin kovaa panostusta myös siellä alueella olevaan osaamiseen ja tuotekehitykseen

rouva puhemies

mutta sitten tähän yksittäiseen tai laajaankin toimijakenttään eli suomen kylätoimintaan

ehkä muotoilen kysymyksen sillä tavalla että miten ministeri näkisi tai voisi arvioida millä tavalla suomen kylätoiminnan toimintaedellytykset pystyttäisiin varmistamaan

tähän lisätalousarvioon sisältyy muutamia myönteisiä yksittäisiä esityksiä joista nyt muutaman haluan nostaa esille

ensinnäkin tällainen pieni asia koko valtakunnan tasolla mutta iso asia alueellisesti eli nuo petoeläinten aiheuttamat vahingot

eli tämä on silläkin tavalla tärkeä periaatteellinenkin asia että jos valtio kerran haluaa suojella petoja on meillä oltava myös sitten tässä yhteiskunnassa valmius korvata niitten aiheuttamat vahingot

täälläkin on nyt paljon puhuttu siitä että nämä poikkeuslupakäytännöt ja poikkeusluvat ovat aika kirjavia

on erittäin tärkeää että pienpuun energiatukeen varatut varat voidaan nyt tämän esityksen mukaan ottaa kemeran käyttöön tänä vuonna

se saattaa olla totta kai ratkaisu mutta oma kokemus kyllä on se että kun päätöksenteko etääntyy syntyy yleensä paikallistuntemuksen ja ymmärryksen osalta aika lailla poikkeuksetta ongelmia

arvoisa puhemies